armeijan tehtävä on valmistautua puolustamaan suomea ja suomalaisia kriisiaikana

tämän vuoksi niukoista resursseista pääpaino on suunnattava sinne armeijan ydintehtävään

siksi onkin oikein että hallitus toimillaan kannustaa suomalaisia yrityksiä investoimaan ja kehittämään yrityksiä eteenpäin

sinne on myös rauhan ajan koulutuksen ja materiaalihankinnan ja muun toiminnan tähdättävä

jos olisi runsaasti rahaa niin puolustusvoimat voisi hoitaa rauhan aikana muitakin oheistehtäviä

lukuisten hyvien toimenpiteitten viemiseksi käytäntöön tarvitaan vielä monia yksityiskohtaisia ratkaisuja ennen kaikkea verolakeihin ja moniin muihin

nyt on keskityttävä olennaiseen

kansainvälinen yhteistyö ja puolustuskyvyn kehittämisen voimavarat

ei puolustusvoimien toimintojen ja materiaalin hinnannousu kuitenkaan pysähdy tämänvuotiselle tasolle vaan se jatkaa nousua niin kuin on tähänkin asti jatkanut

tämän vuoksi mielestäni on hyvin tärkeää että tästä eteenpäin myös virkakoneisto puuttuu yksittäisiin asioihin niin että kannustavuus todella saavutetaan

yhteistyöllä on paljon positiivisia vaikutuksia ja se on jopa välttämätöntä laaja alaisten turvallisuusuhkien ehkäisyssä sotilaallisen osaamisen tason ylläpitämisessä ja taloudellisten säästöjenkin mahdollistamisessa materiaalihankinnoissa

sen sijaan minä en laskisi kovinkaan paljon nykymuotoisen yhteistyön apuun kriisiajan sotilaallisessa maanpuolustuksessa

mielestäni on selvästi tiedostettava kriisiajan ja normaaliajan kansainvälisen yhteistyön erot ja toimittava sen mukaisesti

suomalaisten suurin puute on edelleen monta kertaa todettu markkinoinnin ja myynnin osaaminen

markkinoinnin ja viennin edistämiseen tarvitaan kuitenkin aivan uusia keinoja

näiden kahden ongelman yhteensovittamisen kautta saisimme maailmalle suomi myyjiä

olisiko mahdollista että räätälöity oppisopimuskoulutuksen tapainen koulutus voitaisiin nopeasti hyvän peruskoulutuksen saaneille nuorille ottaa lisäkoulutuksena myyntityöhön

maaseudun merkitystä koko suomelle ei voi väheksyä

on hienoa että hallitus on tiedostanut sen ja sitoutunut etsimään suomen maaseudun kannalta keskeisiä kohtia toiminnan edistämiseksi

myös aiheellinen huoli maatalousyrittäjien jaksamisesta on tiedostettu ja ministeri risikko onkin asettanut työryhmän jonka tavoitteena on etsiä keinoja maatalousyrittäjien hyvinvoinnin edistämiseksi

arvoisa herra puhemies

tässä strategiassa ei paljonkaan puututa siihen mitkä ovat siellä ilmastonmuutoksen aiheuttamat jäljet mutta ennen kaikkea myös siellä on euroopan suurimmat energiavarat

ministeri vapaavuori sanoi että tehdään ensi vuoteen mennessä tiekartta joka pohjautuu eun kirjaan

eikö olisi oikein että suomi olisi eturintamassa eun edustajana siellä vaikka nyt ei ihan ollakaan rannikkovaltio norjan ja venäjän kanssa

kuten sanottu kansanedustaja ilkka kanervan työryhmä selvitysryhmä teki erittäin perusteellista työtä pitkän aikavälin haasteiden ja resurssien selvittämiseksi ja päätyi lähes yksimielisesti johtopäätökseen että lisäresurssitarpeita on puolustusbudjetissa

raportissa tarkasteltiin tarvittavien resurssien lisäksi myös kumppanuuksia ja puolustusyhteistyötä mutta toimeksiantoon ei kuulunut puolustusliittoon kuulumisen tai kuulumattomuuden tarkastelu

kysynkin arvoisalta puolustusministeriltä

olisiko teidän mielestänne tulevalla eduskuntakaudella syytä selvittää yhtä perusteellisesti sotilaallisen liittoutumisen tarve mukaan lukien sen hyödyt haitat ja kustannusvaikutukset niin kuin tehtiin nyt kanervan työryhmässä

arvoisa herra puhemies

mielestäni on aivan oikein että hallitus reagoi nopeasti käsittelyssä olevalla lisätalousarviolla työllisyyteen ja kasvuun jo tämän vuoden puolella lukuisilla määrärahoilla eri alojen kipupisteisiin

äsken käytiin tässä salissa mielestäni hyvä keskustelu suomen lentoliikenteen merkityksestä

itse näen sekä finavian että myös lentoyhtiöiden toiminnan osana suomalaista elinkeinopolitiikkaa ja työllisyyspolitiikkaa ja näin ollen tuo äskeinen keskustelu liittyi vahvasti myös tämän lisätalousarvion tavoitteisiin

pohjois suomen matkailuelinkeinojen elinehto on lentoliikenne sekä suorat lentoyhteydet ulkomaille että helsinki vantaan lentoaseman kautta kulkeva liikenne

se heijastuu laajalle puoleen suomeen ja säteilee sekä työllisyyden että kaikenlaisen hyvinvoinnin elämisen mahdollisuuksien tuomisessa

jos lentoliikenne katkeaa meillä ei ole kulkuneuvoja millä päästä kohtuullisessa ajassa niihin matkailukohteisiin niiden palvelujen pariin joihin siellä on kuitenkin investoitu satoja miljoonia sanoisinko miljardeja euroja

toinen elinkeinopoliittinen näkökulma on pohjoisen työvoimamarkkinat pohjoisen elinkeinoelämän tilanne tällä hetkellä

meillä on pohjois suomessa runsaasti osaavaa työvoimaa jolla ei tällä hetkellä ole työpaikkoja

samalla alueella voiko sanoa barentsin alueella on runsaasti työpaikkoja joihin ei löydy tekijöitä

tänä päivänä jos ihminen ottaa niin sanotun komennustyön repputyöpaikan kyllä hän edellyttää että pääsee kotona käymään jos ei joka viikko niin joka toinen viikonloppu ja tähän on ainoa kulkuyhteys pohjoisessa lentokone

barentsin alue tarvitsee oman lentoliikennestrategian ja se minun mielestäni tulisi kytkeä tekeillä olevaan suomen strategiaan

samoin elinkeinoelämän osalta on paljon puhuttu että suomalaiset yritykset eivät tarjoa urakoita norjaan ruotsiin on ihan turha kuvitella että bisnes syntyy niin että pitää toinen päivä matkustaa kohteeseen ja toinen päivä takaisin

siinä mielessä niin hyvä kuin tämä finavian helsinki vantaan solmukohdan rakentaminen ja ylläpito on se ei palvele pohjoisen poikittaista liikennettä

jos meidän täytyy lähteä ensin pohjoisesta helsinkiin sieltä osloon ja oslosta tromssaan tai hammerfestiin niin ei onnistu bisnes ei onnistu saatikka kun se ajallisesti on sama matka kuin esimerkiksi oulusta new yorkiin ja hinnallisesti sama kuin oulusta aasiaan

näin ollen se keskustelu joka äsken käytiin pitää minun mielestäni sijoittaa laajempaan näkemykseen suomalaiseen elinkeinopolitiikkaan ja työllisyyspolitiikkaan

sitä taustaa vasten toistan että tämän nyt käsittelyssä olevan lisätalousarvion tavoitteet kasvun työllisyyden tavoitteet kaipaavat välineitä kaipaavat sellaisia välineitä joilla nämä turvataan

samaa voimme olettaa myös koillisväylän avautumisessa ja tietoliikenneyhteyksien luomisessa arktisen alueen kautta aasiasta euroopan välillä

pitkään kuvittelimme tai ainakin toivoimme että arktinen alue ei militarisoituisi ja ainakin nykyinen tasapaino säilyisi mutta toisin on käymässä

moni rantavaltio on nostanut arktisen alueen puolustuspolitiikan painopisteeksi

venäjän armeijan viimeaikaiset uudelleenryhmittelyt pohjoisilla alueilla kuvat eiliseltä päivältä vanhasta sallasta nykyisestä alakurtista kertovat missä ollaan menossa

suomen tulee olla aktiivinen yhteisten intressien kartoittamisessa ja pohjoismaiden arktisen strategian suhteen

kuten todettua arktinen alue on nousemassa meidän lähialueemme yhdeksi tärkeimmäksi alueeksi

toinen turvallisuusasioiden kehittämisen paikka olisi yhteistyön kehittäminen kansainvälisessä toiminnassa ykssa eussa ja natonkin suuntaan

kukin maa tietenkin päättää itse näistä yhteistyöhankkeista ja osallistumisesta mutta minusta olisi reilua jos pohjoismaat toisia naapureita kohtaan ilmoittaisivat ja tiedottaisivat mitä aikovat tehdä

arvoisa herra puhemies

siksi tämmöinen ongelman ja ongelmakohtien etsiminen niin kuin tänä päivänä täällä on ollut on erittäin vaikeaa koska se heikoin lenkki on sen koko prosessin lopputuloksena

viime kaudella edellinen asuntoministeri vapaavuori käynnisti normitalkoot ja silloin selvitettiin mitkä rakentamis ja kaavamääräyksissä saattavat olla tarpeettomia kustannuksia nostavia tekijöitä

kysynkin ministeriltä

arvoisa herra puhemies

maatalous on luonnollisesti se runko minkä varaan lukuisat muut elinkeinot työpaikat ja yritykset pohjaavat olemassaolonsa ja liiketoimintamahdollisuutensa

perinteisesti maaseudulla asuvat ihmiset ovat olleet hyvin monipuolisia osaajia

tulot ovat koostuneet pienistä puroista

monialaosaaminen on ollut voimavara jolle on rakennettu

edistettäviä toimenpiteitä mielestäni ovat yritysten välinen yhteistyö verkostoituminen eri toimialojen keskinäiset innovaatiot yritysten sukupolvenvaihdokset tilusrakenteen parantaminen luomu ja lähiruoka ja niin edelleen

ukkoverkot oy on aloittanut toimintansa joka ulottuu puoleen suomeen pohjois suomen ja itä suomen harvaan asuttujen alueitten kattamiseksi

hyvinvointi syntyy työstä

hallituksen tavoitteena on varmistaa kaikille työhön kykeneville mahdollisuudet ja kannusteet työhön osallistumiseen pidentää työuria sekä tarjota olemassa olevalle ja uudelle elinkeinotoiminnalle hyvät toimintaedellytykset

työn yrittäjyyden ja vapaa ajan joustava yhdistäminen tulee myös ottaa huomioon maaseudun yrityksiä tuettaessa

työn tekemisen vaihtoehtoja ja eri muotoja on tuettava esimerkiksi etätyömahdollisuuksia kehittämällä

tulevaisuuden työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin joista osa kasvaa merkittäviksi kansainvälisiksi yrityksiksi

kaikki työpaikat ovat arvokkaita siksi meidän tulee kannustaa myös kannustimilla kaikkia yrittäjiä

suomi tarvitsee kaiken kokoisia menestyviä yrityksiä jotka luovat uusia ja säilyttävät nykyisiä työpaikkoja ja sitä kautta rahoittavat hyvinvointipalveluja

voimme olla tyytyväisiä siihen että hallitusohjelmaan saatiin kirjattua selkeä tahtotila yksinyrittäjien ja mikroyrittäjien aseman parantamisesta

suomalaisten yritysten ja teollisuuden kilpailukyvystä huolehtiminen on keskeistä suomalaisten hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kestävän rakentamisen kannalta

taloudellisen taantuman ja laman hyvin kestäneen nykyisen yritysverotusjärjestelmän säilyttäminen rakenteeltaan ennallaan oli eräs parhaista voitoista

on tärkeää muistaa että suomalaista yrittäjää ja hänen yritystään ei pidä erottaa väkisin toisistaan ei edes verotuksessa

ellei näin toimita meiltä loppuu ihmiskasvoiset isänmaalliset suomalaiset yrittäjät ja tilalle tulee sivukonttoritoiminnat joita ohjataan konsernitasolta kaukaa suomesta

on aivan selvää että ukrainan kriisi on havahduttanut suomalaisiakin siihen todellisuuteen etteivät perinteiset uhkakuvat ja voimapolitiikka ole kadonneet mihinkään

arvoisa puhemies

suomalaisesta yrittäjästä kannattaa pitää huolta ja luoda kunnolliset kannustinjärjestelmät verotus mukaan lukien ja yrittäjien sosiaaliturva

monet ovat havahtuneet myös siihen tosiasiaan että voimapolitiikkaa ja vahvemman oikeutta voidaan edelleen käyttää piittaamatta kansainvälisistä sopimuksista ja laeista

suomi ei kukoista hallinnollisilla työpaikoilla vaan yrittäjien luomilla hallintokoneistoon uutta rahaa tuovilla työpaikoilla

kolmas havainto on tilanteen nopea kehitys ja jyrkät käännökset

yritysten tutkimus ja kehitystoiminnan edellytysten lisäämistä kokoomuksessa pidetään tärkeänä t k rahoituksen säilyttämistä riittävällä tasolla samalla kun t k järjestelmää uudistetaan

on hyvä että tuki kohdistuu jatkossa erityisesti kasvuhakuisiin yrityksiin sekä pieniin ja työllistäviin yrityksiin

suomen valtiojohto on toiminut vastuullisesti ja päättäväisesti ukrainan tilanteen eri vaiheissa

pohjoinen barentsin alue tulee olemaan euroopan energian ja logistiikan kannalta keskeisessä roolissa jo aivan lähivuosina

niin sanotun koillisväylän avautuminen tuo aivan uuden ulottuvuuden suomalaiselle yritystoiminnalle

hallituksen ohjelmassa olevaan pohjois suomen kehittämisohjelmaan tulee sisällyttää pohjoisten alueitten tarjoamat mahdollisuudet suomalaiselle yritystoiminnalle koko barentsin alueella

on erinomaista että hallitusohjelmassa luvataan pohjois ja itä suomen kasvun ja kehityksen kannalta tärkeälle kaivosalueelle vauhdittamista lisäpanostuksin

kaivosteollisuuden jalostusasteen nosto kotimaassa ja näin saatavien raaka aineiden hyödyntäminen tarvitsee voimakkaita panostuksia valtion taholta

tämän verouudistuksen yhteydessä käyty keskustelu on kyllä minun mielestäni tuonut sen perusongelman esille että me kovin vähän tiedämme yrittäjyydestä ja yritysten toiminnasta

keskustelussa on päällimmäisenä ollut se pelko että onnistuu kasvattamaan yritystään menestymään tai parhaassa mahdollisuudessa vielä sillä rikastuu

yllättävintä mielestäni oli keskustan puheenjohtajan julkisuudessa toistuvasti esittämä väite että yrittäjät tyhjentävät tällä veroesityksellä matalalla verolla yrityksensä

jos on ollut yrittäjänä tai ymmärtää yritystä niin kyllä tietää että menestyvä yrittäjä ei yritystään tyhjennä sillä siihenhän yritys sitten kaatuu

toiseksi tiedämme myös sen että yrityksissä ei ole mitään kassakaappia jossa nettovarallisuutta säilytetään vaan varallisuus on kiinni tuotantokoneissa laitteissa ja yleensä siinä toiminnassa

kasvuun pitää kannustaa niin kuin hallitus nyt tekeekin eikä tehdä kynnyksiä kasvun esteeksi niin kuin keskustan esityksessä torstaina on

arvoisa herra puhemies

niin kuin ministeri esittelypuheenvuorossaan sanoi tätä lakiesitystä on valmisteltu hyvin pitkään ja kunnilla on ollut aikaa miettiä mitenkä yhtiöittämisen tekevät

on totta että useille kunnille helsingille ja monille muille joilla on energialaitos on merkittävä tulonlähde ollut energialaitoksen liikelaitosmuoto

eilen kävimme tässä salissa aikamoista keskustelua kehysriihessä päätetyn elinkeinoverouudistuksen vaikutuksista ja kyllä sanat porsaanreikien tukkiminen olivat tässä hyvin esillä

tiedän että kunnat ovat nyt miettimässä kuinka välttää yhteisöveroa uusissa osakeyhtiöissä jotka liikelaitoksista muuttuvat

ei voi olla niin että me täällä metsästämme porsaanreikiä yksityiseltä puolelta yksityisessä omistuksessa olevista osakeyhtiöstä ja kunnat samanaikaisesti miettivät kuinka ne velkauttamalla uutta osakeyhtiötään saavat hyvää korkoa sieltä

esimerkkejä on jo tampereelta ja vähän muualtakin päin maata tästä käytännöstä niin että toivoisi ministeriöstä päin selvää viestiä kunnille että rehellistä peliä sitten kun markkinoille tullaan

arvoisa herra puhemies

minäkin edustan sitä koulukuntaa joka olisi toivonut vähän enempi tulevaisuuteen suuntautuvaa keskustelua varsinkin kun ensi vuoden budjetista on puhe

ulkoasiainvaliokunta on laatinut pitkän lavean ja perusteellisen mietinnön joka käsittelee valtioneuvoston selonteon tapaan lähes kaikkia kokonaisturvallisuuteen liittyviä uhkakuvia

mutta täällä ovat työllisyys ja kasvu nousseet aina silloin tällöin esille muitten asioitten välillä

ratkaisuja turvallisuuden lisäämiseksi on suurimpaan osaan etsitty mutta enemmän olisin toivonut ratkaisukeskeisyyttä kuin tilannekuvausta

mtsn tuoreimman tutkimuksen mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on edelleen hyvin korkealla mutta sen sijaan saman kyselyn mukaan suomalaiset eivät enää usko että pystytään isänmaata puolustamaan tavanomaisin asein

suomessa kuitenkin työllisyyttä on ylläpitänyt ja uusia työpaikkoja synnyttänyt pk yritystoiminta viimeisen kymmenen vuoden aikana

se onkin uusi nopeasti voimistuva uhkakuva joka on tarttunut nopeammin kuin nykyinen turvallisuus ja puolustuspoliittinen selontekomenettely pystyy vastaamaan

minun mielestäni pitäisi katsoa sinne suuntaan missä on mahdollisuutta tulevaisuudessakin näitä uusia työpaikkoja syntyä elikkä luoda olosuhteita niille yrittäjille ja yrityksille jotka ovat siinä pk kentässä

sitä taustaa vastaan ihmettelenkin edustaja anttilan puheenvuoroa että tässä tilanteessa ei saisi tehdä edes selvityksiä mitkä ovat liittoutumisen hyödyt ja haitat

kysynkin ministeri rinteeltä kun sanoitte että sinne pk puolen työllistämisen edistämiseksi on tulossa monenlaista

strategiassa todetaan vain että ministeriöt virastot ja laitokset sisällyttävät kyberturvallisuusstrategian toimeenpanon edellyttämät voimavarat omiin toiminta ja taloussuunnitelmiinsa

voitteko vähän paljastaa mitä mahdollisesti vielä ennen vaaleja olette tuomassa eduskuntaan

arvoisa puhemies

tuoreimman tutkimuksen mukaan huolestuneita ollaan mutta ollaan valmiita myös satsaamaan tähän puolustuksen parantamiseen

valitettavasti selonteossa ei ole selvästi esitetty sitoutumista puolustusvoimain rahoituksen turvaamiseen puolustusvoimauudistuksen jälkeisenä aikana